hallituksen esityksessä pääpaino siirretään pistemäisistä tarkistuksista toiminnanharjoittajiin kohdistuvan ohjeistuksen parantamiseen ja turvallisuuskulttuuriin ja prosesseihin vaikuttamiseen sekä ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn

tämä on se käytännön totuus

ne perusteet joilla päätettiin ervv perustaa niin niitä perusta ja perustettiin

nykyisellään kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on hajautunut eri viranomaisille tavalla jota ei pidetä tarkoituksenmukaisena valvonnan vaikuttavuustavoitteiden kannalta

korkean teknologian tärkeimmät kilpakumppanimme ovat saksa ja ruotsi

talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan nykyisessä toimintamallissa valvottavien kohteiden runsaudesta ja moninaisuudesta johtuen ei tällä hetkellä valvontaan kohdennetuilla resursseilla pystytä käytännössä takaamaan valvontatoimien kattavuutta eikä toiminnanharjoittajien maantieteellisesti tasapuolista kohtelua

arvoisa puhemies

valvontaresurssien hajauttaminen on nähty ongelmallisena myös näitä tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden ammattitaidon ylläpidon kannalta

tämän jälkeen selvitetään tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet

talousvaliokunta pitää perusteltuna esitettyä arviota siitä että parhaaseen vaikuttavuuteen päästään suuntaamalla resurssit riskiarviointien riskiarvojen arviointi on

yhteisvaluutassa pystymme vahvistamaan kilpailukykyämme ainoastaan sisäisellä devalvaatiolla ja sitä keskustelua on tänä iltana tässä salissa sitten kyllä käyty

ihan lopuksi tähän haluan todeta että pidän positiivisena sitä että edustaja pelkonen ilmoittautui kanssa hallituksen esityksestä poikkeavalle linjalle eli pakollisuuden kannalle

käytännössä se tarkoittaa työmarkkinoilla miinus ja nollaratkaisuja

huomenna äänestetään tästä

varsinkin niillä lakivaliokunnan jäsenillä jotka ovat julkisesti nyt tässä ilmoittautuneet tämän pakollisuuden kannalle huomenna on sitten näytön paikka

kuitenkin kuluttajiin kohdistuvien erityisten riskien vuoksi on tarpeen säilyttää laintasoinen määräys siitä että näiden toimialojen palveluntarjoajat on velvoitettu laatimaan turvallisuusasiakirja jossa on kuvattu toiminnan erityispiirteet niihin liittyvät riskit sekä kuvaus niihin varautumisesta

arvoisa puhemies

talousvaliokunta pitää ehdotettua muutosta tasapainoisena ja oikeansuuntaisena säädöskehityksenä ottaen huomioon yhtäältä tavoitteet yritystoiminnan harjoittajien hallinnollisen taakan vähentämiseksi mutta toisaalta myös pyrkimyksen lainsäädännön keinoin vaikuttaa kuluttajapalvelujen turvallisuuteen

nyt tulisikin selvittää kiihkottomasti omaan kelluvaan valuuttaan palaaminen

minä olen kuullut että kreikassa joku pari kolme vuotta sitten vielä kahvipöydissä kehuttiin sillä kuinka paljon pystyttiin käytän aina tässä yhteydessä jotain sellaista termiä joka liittyy eritteisiin mutta nyt voisin korvata sen tietysti huijaamaan verottajaa

arvoisa puhemies

jos joku väittää että paluu omaan valuuttaan aiheuttaa rajun devalvaation väittää hän samalla että euro olisin rajusti

myös tämä mietintö on yksimielinen

siis jos joku vaikka paluu omaan valuuttaan aiheuttaa rajun devalvaation väittää hän samalla ettei on rajusti liian vahva valuutta suomelle ja samalla tunnustaa viennin ongelmien johtuvan nimenomaan yhteisvaluutasta

siellä ilmapiiri on tällä hetkellä vaihtunut niin että enää ei kehuta ja jos joku vielä kehuu kreikassa että on huijannut verottajaa niin sitä paheksutaan

nyt keskustelussa olevat rakenteelliset uudistukset muun muassa sosiaali ja terveyspalveluissa sekä eläkejärjestelmän uusimisessa ovat merkittäviä heikennyksiä kansalaisille

suomessahan on tässä suhteessa ehkä pikkuisen paremmin tilanne mutta ilmapiiri ylipäänsä on hyvin merkityksellinen siinä kuinka yhteiskunnassa kansalaiset ja yritykset toimivat ja sen takia meidän pitäisi edistää nimenomaan rehellistä toimintaa joka on reilua ja rehellistä myöskin kanssaihmisille ja kanssayrityksille

talouspoliittinen keskustelu onkin keskittynyt lähinnä kiistelyyn mistä keneltä ja miten leikataan kun pitäisi keskittyä myös keskusteluun miten saamme tulorahoitusta jolla pidetään yllä hyvinvointiyhteiskuntaamme

tämän ilmapiirin ja tämän hengen muuttamiseksi rehellisempään suuntaan tarvitaan tämmöisiä pieniä tekoja jotka ohjaavat oikeaan suuntaan ja tämä minun lakialoitteeni on yksi semmoinen pienen ihmisen pieni teko mutta oikeaan suuntaan

on selvää että valtiontalouden kannalta katsoen tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia joilla on pysyviä vaikutuksia mutta edellä mainitut rakenteelliset uudistukset eivät lisää vientiteollisuutemme kilpailukykyä mitenkään

arvoisa puhemies

onkin aiheellista kysyä millä aikajänteellä esimerkiksi valtiontalouden kannalta tärkeä sote uudistus laskee konepajassa valmistetun tuotteen hinnan globaalisti kilpailukykyiselle tasolle

suomalaisen viennin ongelmana on globaalin hintakilpailun aiheuttama kustannuspaine johon suomalaiset yritykset eivät meidän kustannusrakenteella pysty vastaamaan

heillä joilla ei ole valmiutta keskustella omasta valuutasta on oltava valmiutta keskustella teollisuuden yksikkökustannusten laskemisesta sitten muilla keinoin

kyllä tässä hallituksen esityksessä on nimenomaan lähdetty siitä että myös kuluttajien toiminta on yksinkertaista ja yhtä lailla helppoa

suu säkkiä myöten

kuluttajaturvallisuus ja sen valvonta on tällä hetkellä hyvinkin hajanaista ja nyt on keskitetty tämä puoli yhdelle viranomaiselle ja se osaaminen nimenomaan yhdelle viranomaiselle

se on verottajan uudet ohjeet palkkaa vai työkorvausta syvälliset ohjeet jotka ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella

nyt kun kysyjä kysyi sitä mitä tämä kuluttajan kannalta tarkoittaa niin sehän tarkoittaa sitä että toivon mukaan nyt eivät ruuhkaudu sitten nämä käsittelyt

nämä uudet ohjeet määrittelevät onko kyseessä palkkatyö vai työkorvaus

lähtökohta voi olla hyvä pakkoyrittämisen torjunta mutta nyt ammutaan kuitenkin tykillä kärpästä

arvoisa puhemies

käytännöllisesti katsoen tämä ei heikennä millään tavalla kuluttajan asemaa mikäli nämä riidan ratkaisut eivät ruuhkaudu yhtään enempää tästä nykyisestä tilanteesta

nämä täytyy minun mielestäni mieltää kokonaisuutena ja kun nämä lukee niin sitten varmaan edustaja tuupainenkin saa vastaukset noihin esittämiinsä kysymyksiin

kokonaisarviointia tehtäessä kukin tapaus harkitaan erikseen

tunnusmerkeistä huolimatta kokonaisarvioinnissa verottaja voi päätyä tulkintaan että kyseessä on työsuhde ja sitä kautta palkkatulo eikä työkorvaus näin myös niissä tapauksissa joissa nämä tunnusmerkistöt näyttäisivät toista

nyt tässä yhteydessä on selvitettävä ja se on ilmeisesti selvittämättäkin selvää että viraston resursseja täytyy kasvattaa sillä tavalla että se mahdollisimman hyvin selviytyisi sille asetetuista lisätehtävistä

jos työn suorittajaksi halutaan nimenomaan tietty henkilö hänen henkilönsä ja persoonansa vuoksi työ on yleensä luonteeltaan niin henkilökohtaista että työn suorittaja on jo pelkästään tämän vuoksi työsuhteessa

käytännössä luennon tai esitelmän pitää aina luonnollinen eikä juridinen henkilö

luento ja esitelmäpalkkio on kyseisen henkilön veronalaista palkkatuloa riippumatta siitä onko hän työ tai virkasuhteessa palkkion maksajaan vai ei

edelleen

ennakkoperintärekisteriin kuulumisen keskeinen merkitys on se että suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä rekisteriin merkitylle henkilölle tai yhtiölle maksamastaan työ tai käyttökorvauksesta

suorituksen saajan merkintä ennakkoperintärekisteriin ei siten yksinään todista että kyse on toimeksiantosuhteesta ja maksettava suoritus työkorvausta

koulutustoimintaa yleisesti ja tunnetusti harjoittavan yrityksen palveluksessa työskentelevät luennoitsijat eivät yleensä työskentele tilaisuuden järjestäjän lukuun

siten tilaisuuden järjestäjän tällaiselle yritykselle maksamat palkkiot eivät ole luennoitsijan palkkaa vaan luennoitsijan työnantajayrityksen saamaa työkorvausta

palkkiota pidetään kuitenkin palkkana jos tilaisuuden järjestäjä haluaa luennoitsijaksi nimenomaan tietyn henkilön

siten myös palkkiot jotka maksetaan niin sanotulle yhden miehen yhtiölle tai yhtiölle joka myy vain yhden henkilön luennointia ovat aina luennoitsijan palkkaa

pelkästään maksajan ja saajan vakiintunut käytäntö ei täytä luottamuksensuojaedellytyksiä

tämmöinen yksinyrittäjä on toiminut vuosia samalla tavalla ja se on käynyt verottajalle mutta näissä uusissa ohjeissa todetaan että pelkästään maksajan ja saajan vakiintunut käytäntö ei täytä luottamuksensuojaedellytyksiä

luottamuksensuojaa ei muodostu esimerkiksi jos maksaja ja saaja ovat pitäneet suoritusta virheellisesti työkorvauksena useiden vuosien ajan eikä verohallinto ole tutkinut asiaa tai siitä ei ole nimenomaista verohallinnon päätöstä

luottamuksensuoja on säädetty nimenomaan tulkinnallisten tilanteiden varalle arvioitaessa niiden verotuksellista luonnetta jälkikäteen

tämä aiheuttaa tietysti sen että jos on toimittu vuosia näin niin siellä muun muassa kiinteistönvälittäjät yksityiset toiminimikiinteistönvälittäjät voivat olla semmoisessa tilanteessa että heillä on ihan oikeasti suuri pelko siitä että näitten ohjeitten hyväksymisen jälkeen he saavat isot veromätkyt

mutta tämän illan aikana minä toimitan nämä verottajan syventävät ohjeet kaikille kansanedustajille niin voitte tutustua esimerkkien valossa myöskin tähän

arvoisa puhemies

tämä ministeriön ohjaava rooli on erittäin tärkeä mutta sitten se päätösvalta siellä maakuntaliitossa on ratkaisuna äärettömän tärkeä

minä en toista niitä juttuja mitä muut puhujat tässä ovat jo ansiokkaasti tästä asiasta kertoneet mutta kun puhuttiin tästä osaamisesta onko sitä ministeriössä enemmän kuin maakunnissa minä luulen että tämä ammatillinen osaaminen on yhtä lailla siellä maakunnissa kuin ministeriöissä mutta se osaaminen joka liittyy alueeseen ja tämäntyyppisiin asioihin löytyy kyllä enemmän sitten sieltä maakunnista

kun maakunnilla on valtaa tehdä oma kehitysstrategia esimerkiksi niin täytyy olla myöskin valta toteuttaa sitä kehitysstrategiaa ja siihen liittyy aika olennaisena osana se että myöskin tämä kaavoitusvalta on niissä samoissa käsissä joissa tehdään näitä kehitysstrategioita ja olennainen osa nimenomaan näiden strategioitten toteuttamisesta

on hyvin valitettava tilanne se että kun tänään meidän olisi pitänyt kuulla se mikä on hallituksen malli niin täällä tivataan sitten mikä on perussuomalaisten malli

tämä on minun mielestäni kaikista merkityksellisin asia

on tärkeätä se että tänä päivänä olisi kerrottu ennen kuntavaaleja mikä on hallituksen malli

sitten tähän edustaja maijalan puheen loppupuoleen siitä mikä liittyi näihin mahdollisiin energiaratkaisuihin ja vesivoiman käyttöön ja siihen liittyvään allasrakentamiseen

ja sitten nämä hallituksen edustajat jotka pitävät täällä puheita tivaavat sitten perussuomalaisten mallia joka on monta kertaa tässä sanottu ja haukkuvat keskustan malleja

tältäkin osin pidän erittäin hyvänä asiana sitä että jos niin käy että tämäntyyppistä kaavoittamista tehdään niin se päätösvalta on nimenomaan siellä maakunnissa eikä ympäristöministeriössä

ja reilua olisi oikeasti nyt hallituspuolueitten kertoa mikä on hallituspuolueitten vaihtoehto tai malli siihen kuinka tämä sote uudistus halutaan toteuttaa

on tässä vaiheessa on tärkeätä todeta että perussuomalaiset ja keskusta eivät kehota mihinkään laittomuuksiin

minä olen oikein tyytyväinen siihen että keskusta ja perussuomalaiset ovat löytäneet yhteistyön tässä asiassa ja ovat vahvana oppositiona tekemässä yhteistyötä

turkistarhaus on laillinen elinkeino

sen sijaan meidän kyllä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin niin ettei eläimille aiheuteta tarpeetonta tuskaa

suomalainen tuotanto vain karkaisi muihin maihin joissa tuotantoeläimillä on huonommat olosuhteet

ei tämä edustaja haapasen esitys aivan huono ollut mutta jätän kuitenkin sen kannattamisen seuraavalle puhujalle

nämä ovat aika olennaisia kysymyksiä

arvoisa puhemies

on erityisen ilolla pantava merkille näitä kasvupanoksia mitä nyt biotalouteen laitetaan niin kansallisia panostuksia kuin myös euroopan investointirahaston kautta tulevia panostuksia

pääministeri puhui tänään tässä salissa ilmapiiristä ja hyvästä yritysilmapiiristä joka mielestäni myös on hyvin tärkeä asia mutta pelkästään toivomalla tai ilmapiiriä parantamalla emme saa suomeen yritysinvestointeja joista oli kysymys

eun ulko mutta onko tämän rahan käyttämisessä ajateltu toimintamuutoksia koska tällä hetkellähän finnvera toimii yhdessä pankkien kanssa nimenomaan suomalaisten pankkien kanssa ja nyt meillä on paljon sellaisiakin hankkeita jotka saisivat rahoitusta ulkomaisilta pankeilta ja nyt meidän säännöstömme estää sen että finnvera ei voi olla mukana kumppanina ulkomaisten pankkien kanssa

tämä on joissakin tapauksissa muodostunut hiukan ongelmaksi

nyt hallitus on omalla kehysratkaisullaan tehnyt yhteisöveron laskun joka sinällänsä minun mielestäni on aivan oikean suuntainen mutta jättänyt kuitenkin tekemättä niitä toimenpiteitä joilla autetaan pk sektoria kasvuun ja työllistämiseen

yritys on hyvä mutta lukuisat rajaukset tarjoamisvelvollisuudesta vesittävät kyllä pahasti tätä esitystä

pienille henkilöyhtiöille ja kommandiittiyhtiöille ei tullut tässä kehysratkaisussa yhtään mitään

olennaista ei ole niinkään se tarjoaako elinkeinonharjoittaja kuitin asiakkaalle vaan se viekö hän sen kirjanpitoon

mielestäni olisi ollut ensiarvoisen tärkeää ammatinharjoittajille ja pienimmille yrityksille alvittoman toiminnan alarajan nosto

keskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään täytyy laatia ehdotukset alakertaan toisen käsittelyn päättyy tältä sellainen toimi

sain tänään postia kansalaiselta joka on ammatinharjoittaja ja kirjoitti tästä aiheesta ja on ottanut kantaa tähän siksi koska itse olen tehnyt aloitteen alvittoman alarajan nostamisesta ja hän on sitten tätä aloitetta seurannut

arvonlisävero kohdistuu palvelualalla vain työllä aikaansaatuun arvonnousuun kun se teollisuudessa kohdistuu myös koneilla eli pääomalla aikaansaatuun arvonnousuun

miksi hallitus vihaa työtä ja suosii pääomaa